edellisellä kaudella ministeri vehviläinen ansiokkaasti laittoi liikkeelle tämän kyytitakuuasian josta nyt ovat edelleen käynnissä pilottihankkeet etelä pohjanmaalla ja keski karjalassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksella on hyvä tavoite toteuttaa tämä mutta liikaa ei saa luottaa yrityksiin ja markkinoihin tämän asian hoitamisessa

tänään ministeri kiuru vakuutti hallituksen ja valtion vahvaa tahtotilaa ja valmiutta laajakaista asian kuntoon saattamisessa ihan koko maassa toisin kuin pääministeri katainen joka muutama viikko sitten kertoi ettei valtio voi enää olla hankkeen takuumiehenä

arvoisa rouva puhemies

nyt ei ole yksikkönä pelkkä kunta peruskunta vaan nimenomaan koko kuntakonserni mikä tuo lisää haasteita tietysti kuntapäättäjille

ja on muistettava se että kunnilla on myös oma vastuunsa omista rakenteistaan ja omista toimistaan ja ne ovat sillä tavalla vastuussa myös siitä julkisesta taloudesta

rahoitusvastuun periaate on se mistä pitää pitää huolta ja siinä on valtiolla kyllä oma vastuunsa kannettavana ja kunnat ovat jääneet siinä kyllä nopen osalle

täällä viitattiin aiemmin aluepolitiikkaan ja aivan oikein siihen että keskusta on ainoana nimenomaan liikennepolitiikan osalta alueellista huolta kantanut ja nyt ikään kuin kyseltiin sen asian perään

kaiken kaikkiaanhan liikennepolitiikkaa ohjaavana periaatteena ei voi kyllin korostaa sitä että alueellinen tasa arvo on osin myös oikeanlaisen liikennepolitiikan tukemaa

sen vuoksi esimerkiksi pelkän asukasluvun sijaan on aina painotettava myöskin elinkeinopoliittisia tekijöitä biotalous kun on koko kansantaloutemme tulevaisuuden selkäranka

me tarvitsemme ihan koko maan kattavaa liikennepolitiikkaa oli kyse sitten kumipyöräliikenteestä tai junaliikenteestä tai lentoyhteyksistä yhtä lailla

ja tämän toteuttamiseksi kyllä luotan täysin tämän hallituksen uudistustyöhön joka on lähtenytkin aika napakasti liikkeelle

se on välttämätöntä jotta saadaan ikään kuin tämmöinen tiestöllinen ja myöskin koko liikenneverkkoa koskeva näivettymisen kierre aktiiviselle ja enemmän semmoiselle tuottavalle raiteelle

arvoisa puhemies

valiokunnan esittämät lausumaehdotukset ovat monella tavoin hyvin eritasoisia mutta myöskin merkityksellisiä kaikki

se viestii kyllä minun mielestäni ko konaisvaltaisesta otteesta hyvinvointi teemaan joka leikkaa läpi tämän oikeastaan varsin hallinnollisen lakiesityksen

sivistysvaliokunnassa korostimme myös sitä että uudistus onnistuu vain jos ja kun yliopistot hyödyntävät kaikki nämä lain tarjoamat uudet mahdollisuudet myöskin aivan käytännössä rakenteita muuttaen ja aivan aidosti näin tapahtuisi

jotta tämä on myös käytännössä mahdollista rahoitusjärjestelmien tietysti tulee olla joustavia ja sillä tavalla kaiken turvaavia ja myöskin tasapuolisesti kaikille tieteenaloille

tämä on tietysti se mikä on eniten täällä huolestuttanut mutta tämä asia on hoidettu varmasti sillä tavalla että nämä uudet rahoituksen mallit eivät tule olemaan ongelmana

seurattavia asioita olisivat tietysti keskeisesti rahoitusmuutosten vaikutukset ja uudenlaisen hallituksen kokoonpano ja siitä olevat kokemukset

sen takia myös sitä asiaa on syytä seurata ja raportoida

hallituksen itselleen asettama ylikireä aikataulu on estänyt muun muassa huolellisen vaikuttavuusarvioinnin tekemisen ja lakiesityksen perusteellisen käsittelyn eduskunnassa

pakottamisen välineinä hallitus käyttää kaikkiin kuntiin ulottuvaa selvitysvelvollisuutta velvollisuutta ilmoittaa selvitysalue valtiovarainministeriön kuntaosastolle annettujen selvityskriteereiden mukaisina määräajassa velvollisuutta laatia yhdistymisesitys sekä tehdä päätös määräajan puitteissa selvitys sekä yhdistymisavustusten kytkeminen selvityskriteereiden ja määräaikojen noudattamiseen sekä toimivalta käynnistää erityinen kuntajakoselvitys selvitysalueilla joissa selvityksiä tai päätöksiä ei ole tehty määräaikaan mennessä

kuntarakenteita sosiaali ja terveydenhuollon palveluja kuntien rahoitusjärjestelmää kuntalakia ja kuntien tehtäviä uudistetaan eritahtisina jolloin kunnissa on täysin mahdotonta tehdä kuntarakennelakiesitykseen kirjattujen aikataulujen puitteissa kokonaisarviota millainen kunta niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti uudesta kunnasta tulee kuntaliitoksen jälkeen

kuntien rahoitusta on leikattu ennätyssummia samalla kun hallitus on lisännyt kuntien velvoitteita tuntuvasti siirtämällä myös valtion vastuulla olevia tehtäviä kuntien hoidettavaksi

vaalikauden alussa hallituksen tähtäimessä olivat kuntaliitokset erityisesti pääkaupunkiseudun metropolialueella sekä maakunnissa keskuskaupunkien ympärillä

jo nyt on selvää ettei kuntaliitoksia tule tapahtumaan lähellekään siinä mittakaavassa muodossa ja aikataulussa mitä hallitus on toivonut

esimerkiksi helsingin metropolialueella kehyskunnat välttävät liitosselvityksiä helsingin ja vantaan kanssa muodostamalla omia ja selvityskriteereistä poikkeavia selvitysalueita

siksi varsinkin metropolialueen ytimeen liittyviin maankäyttöön asumiseen ja liikenteeseen liittyvät haasteet eivät ratkea kuntaliitoksilla vaan tarvitaan ylikunnallista metropolihallintoa missä muodossa ja laajuudessa sitä tullaankaan tekemään

maakunnissa keskuskaupunkien kehyskuntien osalta ainoa piiska hallituksella ohjata kuntia liitoksiin on sosiaali ja terveydenhuollon uudistus niin sanotulla vastuukuntamallilla jonka perustuslainmukaisuus on hyvin kyseenalainen ja joka voidaan ratkaista vasta myöhemmin jos hallitus saa aikaan sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lakiesityksen

arvoisa puhemies

poliisin toimintaedellytysten turvaaminen vaatii paitsi riittäviä resursseja myöskin hyvää johtamista

arvoisa puhemies

juuri tämä suurten muutosten aika onkin oikea hetki miettiä minkälainen se tulevaisuuden kunta voisi olla

puutteet näissä kummassakin vaikuttavat kansalaisten turvallisuuteen ja myös poliisien työilmapiiriin

tuenkin ministerin näkemyksiä siitä mitä tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmä toi esille

nämä jatkuvat hallinnon uudistukset ja alimitoitetut resurssit aiheuttavat kuitenkin työpaikoilla epävarmuuden ilmapiiriä ja ne voivat pahimmillaan heikentää myöskin työmotivaatiota ja tuovat mukanaan tietysti myös työuupumusta

se yhdistettynä ideologiseen ja perusteiltaan kestämättömään suurkuntafilosofiaan kuntarälssin muodostamiseen sekä sosiaali ja terveydenhuollon pirstaloivaan sote uudistukseen ei anna uudistukselle mitään onnistumisen mahdollisuuksia

ihmettelen vain sitä että piti tulla tänne asti jotta syntyi valmisteluryhmään yhteinen oivallus siitä että kunnat ovat erilaisia ja kun ne juuri voivat toimia eri tavalla niin ne parhaiten selviytyvät myöskin tehtävistään

ministeri on aiemmin kertonut siitä että olisi hyvä tehdä jonkunlainen työilmapiiriä kartoittava tutkimus

työryhmän työskentelyn aikana suhtauduin kyllä kriittisesti siihen että kuntarakennetta lähdettiin miettimään irti sote muutoksesta suuresta muutoksesta mikä parhaillaan on menossa eikä siinä myöskään otettu huomioon kuntalain kokonaisuudistusta eikä muutakaan mitä reaalimaailmassa tällä hetkellä oikeasti tapahtuu

arvoisa ministeri oletteko sitä mieltä että niitä ajatuksia muun muassa kevytkunnasta seutukunnasta ja metropolialueesta voidaan sinällään viedä eteenpäin ja markkinoida maakunnissa

keskusta on valmis uudistustyöhön kotikuntamaakunta mallin pohjalta

se on yhteistyön malli

se on demokraattinen malli

kotikuntamaakunta malli on selkeä ja hallintoa purkava

perustason ja erityistason tiivis yhteistyö mahdollistuu

osana uudistusta säädetään lähipalvelulaki

toimintoja on kehitettävä ja esimerkiksi tietotekniikan satojen miljoonien eurojen säästöt ovat mahdollisia maakunnallisten ratkaisujen kautta

alueiden erityspiirteet on huomioitava

arvoisa rouva puhemies

ollaan esimerkiksi pääsemässä eroon turhista kuntaliitosselvityksistä jotka ovat vaivanneet kuntia koko viime kauden työllistäneet turhaan ja johtaneet vain harvoihin kuntaliitoksiin toisin kuin aiempana aikana jolloin esimerkiksi paras hankkeen aikana saatiin vapaaehtoisia kuntaliitoksia noin sata kuntaa vähemmän lopputuloksena

minä näen kuten edustaja paatero tuossa vähän maalaili kuvaa uudesta kunnasta sen hyvin valoisana ja paljon uusia mahdollisuuksia antavana

minä näen hyvänä sen että kunnat ikään kuin pääsevät eroon siitä sote vaivasta ja ikeestä mikä niillä on ollut

kuinka paljon itse asiassa te monet kuntataloudessa mukana olevina pystyitte oikeasti vaikuttamaan siihen miten sote asiat menivät ja kuinka paljon se maksoi varsinkin kun puhutaan erikoissairaanhoidosta suhteessa kuntien laskutuksiin

minä näen siinä paljon mahdollisuuksia sillä tavalla että nyt voidaan keskittyä enemmän niihin elinvoimakysymyksiin terveyden edistämisen asioihin ja myöskin kaikkia uusia kokeiluja toiminnan mahdollisuuksia se antaa

ja siksi kuten paaterokin sanoi nämä pienemmät muutokset ovat käsissämme nyt mutta meidän täytyy yhdessä valmistautua niihin suurempiin uuden kunnan haasteisiin

täällä on aikaisemmin moitittu keskustaa siitä että ei ole saatu muutoksia aikaan ja ettei ole muutettu niitä päätöksiä mitä viime kaudella on tehty

ja kun puhuin työrauhasta niin tarkoitin nimenomaan sitä että tästä lähtien kunnat pystyvät tekemään enemmän semmoista hyvällä tavalla eteenpäin vievää kuntapolitiikkaa ja kuntalaisten palveluitten tuottamiseen liittyvää positiivista asiaa mitä toivon

niin kuin edustaja marin kertoi kokemuksiaan tampereelta toivon todellakin että yhteistyö kuntien välinen syvä yhteistyö pystyy jatkumaan koska se on aivan välttämätöntä jotta kunnat pystyvät tuottamaan vielä edullisesti palveluitaan

yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

tämän saman kysymyksen voi nyt vuorostaan esittää ainakin sdplle mutta myöskin lähes koko kauden hallituksessa olleille vihreille ja vasemmistoliitolle

kaiken tämän haasteellisuudenkin keskellä on kuitenkin iloittava siitä että nyt vastuullisilla tahoilla on yhteinen näkemys talouden tilasta eikä sitä ole kaunisteltu

sekin on selvää että suuret sopeutukset osuvat väistämättä niihin hallinnonaloihin joilla on suomalaisten arjessa paljon merkitystä mutta on syytä myös katsoa opposition rajun kritiikin taakse

merkittävä muutos viime kauteen on myös että juustohöyläuudistusten sijaan tehdään sellaisia rakenteiden perkauksia joilla voidaan tehdä asioita tehokkaammin ja paremmin ilman että koulutuksen laatua tai sen alueellista kattavuutta kovasti kuitenkaan heikennettäisiin

perusopetuksen kansainvälistä tasoa on arvuuteltu ammatillisen koulutuksen todellista valmistamista työelämään on myöskin pohdittu ja nuorten yhteiskuntatakuuta on kritisoitu

arvoisa puhemies

tuon kritiikin alle ovat valitettavasti kuitenkin jääneet hallituksen merkittävät ja täysin oikeat panostukset ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin useilla suomalaisten hyvinvointiin suoraan liittyvillä sektoreilla

minä lasken tällaisiksi esimerkiksi perustulokokeilun omaishoitajien jaksamisen tukemisen perhehoidon lisäämisen ja kotipalvelun lisäämisen

olen myös erittäin luottavainen sen suhteen että kuntien velvoitteiden purkaminen antaa mahdollisuuden panostaa palveluiden laatuun tiukkojen normien täyttymisen sijaan

normien purkamisella voidaan toivottavasti myös helpottaa vapaaehtoistyötä ja sillähän olisi positiivinen vaikutus moniin ennalta ehkäiseviin toimiin joita paikallistasolla hoidetaan vapaaehtoisvoimin

toivon että kunta ja uudistusministerin johdolla tarkastellaan vielä paljon tätä hallitusohjelmaakin laajemmin mitä elinvoimatekijöiden korostuminen kuntien tehtävissä voisi mahdollistaa suomalaisten arjen palveluille

meidän on päästävä pois liian alakohtaisesti sektoroituneesta ajattelusta enemmän eri elämäntilanteita ja ikäryhmiä huomioon ottavaan ja palvelevaan suuntaan ja nämä kaikki tietysti ennalta ehkäisevällä otteella

arvoisa puhemies

vielä aivan lopuksi haluan kannustaa hallitusta paneutumaan toden teolla yksin elävien tilanteeseen

toisena viestinä korostan että toimia miesten ja naisten välisen tasa arvon edistämiseksi tarvitaan edelleen

tavoitteitten asettamisen lisäksi sillä sektorilla tarvitaan myös määrätietoisia

ennusteet tolppa ne

toimia

suomen talouden sukeltaminen maailmanlaajuisen laman imussa oli syöksy vailla vertaansa mutta toisaalta yllättävää on ollut myös siitä nouseminen muun muassa hallituksen tuloksekkaan elvytystoimen ansiosta

toisaalta velkaantumiseen pitää suhtautua kaikella vakavuudella

vientivetoinen taloutemme kaikessa suhdanneherkkyydessään sekä julkisen taloutemme tasapainottamisen vaade pitävät meidät pinteessä niin ennen vaaleja kun myöskin pitkälle seuraavallekin hallituskaudelle

kokoomus ja sdp ovat rinta rinnan tuoneet vahvasti esille kuntien lukumäärän vähentämistä ikään kuin se ratkaisisi kuntatalouden ja palveluitten järjestämisen ongelmat

eikö kuitenkin kuntareformin sijaan tulisi puhua palvelureformista ja siitä miten palvelut tuotettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla mahdollisemman monelle tarvitsijalle

kunnat ovat kiperän paikan edessä ja monet ovat jo tehneet tuottavuuden parantamisen ja palvelurakenteiden uudistamisen eteen paljon työtä ja paljon on vielä työtä tekemättäkin

on hyvissä ajoin pohdittava ja arvioitava mitä korotuksen osalta tapahtuu ensi vuoden jälkeen jotta kunnilla olisi riittävästi aikaa suunnitella talouttaan uuden päätöksen pohjalta

arvoisa puhemies

nuorisotyöttömyyden luvut ovat edelleen huolestuttavia

ei siis ainoastaan riitä se että nuorten opintoja vauhditetaan

hallitus jatkaa elvyttämistä myös mittavien liikennehankkeiden polulla

seinäjokioulu radan rakentaminen alkaa

tämä summa saattaa riittää perustieverkon ylläpitoon mutta sen parantamiseen ja tarvittaviin korjauksiin olisi tiepiireille osoitettava riittävästi rahaa

arvoisa puhemies

hallintovaliokunnan käsittelyssä keskustan valiokuntaryhmä esitti tämän lakiesityksen hylkäämistä koska hallitus ei ole kyennyt tuomaan eduskunnalle sellaisia lakiehdotuksia joilla kuntien velvoitteita kevennettäisiin

ainoana kevennyksenä on esitetty vanhushuollon laitospainotteisuuden vähentämistä mutta samalla ei ole kuitenkaan otettu huomioon sitä että kotihoitoon suunnattuja palveluja tulee lisätä

on muistutettava taas kuluvalla vaalikaudella hallituksen jo toteuttamista rajuista valtionosuusleikkauksista ja valtionosuusjärjestelmään tehdyistä kuntia hyvin syvästikin eriarvoistavista muutoksista

myös kunnille varsinkin ensi vuodeksi sälytetyt uudet ja raskaat velvoitteet alimitoitetuilla kustannusarvioilla ovat kuntatalouden kurjistus edelleenkin

muun muassa näistä syistä tämä lakiesitys on niin ihmisten kuin peruspalveluiden järjestämisestä vastuussa olevien kuntien kannalta kohtuuton

valtionosuusleikkausten lisäksi hallitus jopa esitti ensi vuodeksi kuntien harkinnanvaraisen rahoituslisäjärjestelmän lakkauttamista vaikka valtiontalouden näkökulmastakaan sillä ei ole tarkoitusta tai sinne ei ole niin suurta merkitystä

onneksi hallintovaliokunta muutti lakiesitystä tältä osin vaikka hallituksella ei ollut osoittaa harkinnanvaraisiin euroakaan rahaa

myöskään kiinteistöveron ylä ja alarajoihin ja asiakasmaksujen pakkokorotuksista kunnille koituvien lisätulojen imurointia pois valtion osuusleikkauksista emme voi hyväksyä